yksi kysymys jonka haluaisin esittää ministeri ihalaiselle liittyy tähän tuoreeseen terveen kilpailun edistämisohjelmaan jolla on vaikutusta yrittäjyyteen ja toisaalta myös kaupan palveluihin suomessa

haluaisin kysyä miten tässä edistämisohjelmassa huomioidaan se että meillä ei vaarannu haja asutusalueen kauppojen tarjonta koska nyt nämä kaksi suurta keskittymää joilla on suuri markkinaosuus aivan liian suuri markkinaosuus suomessa kuitenkin pitävät kaupan toimintaa yllä semmoisilla alueilla joilla se on kannattamatonta

toinen kysymys

edustaja haavisto esitti huolensa kehitysyhteistyörahoista ja haluan tässä painottaa sitä että kyse on nyt suomen taloustilanteesta ei suinkaan hallituksen tekemästä arvovalinnasta

nytten kun joudumme kaikkialta leikkaamaan joudumme leikkaamaan myös kehitysavusta ja nyt on tietysti tärkeätä huolehtia että me pohdimme vaikuttavuutta ja uudistamme myös meidän kehityspolitiikkaa samalla

ja minä olen varma että meidän kehitysyhteistyön ammattilaiset pystyvät tässäkin asiassa uudistumaan ja tekemään tuottavuusloikan kunhan saadaan poliittinen tuki poliittiselta johdolta tuki uuteen suuntaan ja sitä kautta toimintatapojen uudistamiseen

näiden yksittäistapausten perusteella luodaan kyllä melko pelottavaa kuvaa koko vanhustenhoivasta ja aivan toissijaiseksi sen sijaan jää tämä thln tutkimustulosten käsittely josta ministerikin meille kertoi

meidän täytyy myöskin nyt selkeästi kun resursseja on selkeästi vähemmän miettiä sitä miten näitä painotetaan ja painopiste tulee ehdottomasti olemaan kaikkein köyhimmissä maissa joissa pystytään sitten niihin kaikkein köyhimpien ihmisten elinoloihin ja heidän oikeuksiinsa tekemään parannuksia

iäkkäiden laitoshoidon laatu on parantunut kymmenessä vuodessa ja täällä mainitaan aivan konkreettisia asioita joissa todella hoidossa on menty eteenpäin

me voisimme myöskin puhua enemmän täällä näistä hyvistä asioista joita viimeisten vuosien aikana on tapahtunut ja ennen kaikkea siitä mitä meidän jatkossa vielä pitää tehdä jo nyt on meno puhui riistaa edusti

arvoisa puhemies

paitsi naiset väkivaltaa kohtaavat enenevässä määrin miehet ja lapsihan on aina uhri vaikkei itse selkeästi lyöntien kohteena olisikaan kun perheessä tai lähisuhteissa on väkivaltaa

kaiken kaikkiaan lähisuhde perheväkivalta on suomessa hyvin yleistä ja meidän on hyvin vaikea tätä tunnistaa niin kuin ministerikin sanoi ja tarjota apua siitä syystä kuka sitten väkivallan kohteena onkin että voi olla hyvin häpeällistä kertoa väkivallasta ja hakea apua

nyt tällä lainsäädännöllä tavallaan muutetaan myöskin mielestäni asenteita sillä että jo lievä pahoinpitely alaikäiseen tai läheiseen kohdistuva lievä väkivalta on jatkossa yleisen syytteen alainen

mutta tässä lakiesityksessä hienoa on se että todellakin tämä lievä väkivalta on jatkossa yleisen syytteen alainen koska useinhan on niin että pelon tai painostuksen vuoksi uhri ei jälkeenpäin uskalla nostaa syytettä ja tämä kierre vain kasvaa ja lyönnit ja väkivaltatilanteet edelleen jatkuvat

siinä on ehtinyt tapahtua paljon vahinkoa itsetunnolle ja henkiselle hyvinvoinnille sekä uhrille itselleen että mahdollisille muille perheenjäsenille kuten lapsille

sain juuri tänään ministeriltä vastauksen kirjalliseen kysymykseen jossa kysyin siitä miten seksuaaliväkivallan ja raiskauksen uhrin asemaa voitaisiin parantaa

oli hienoa kuulla että myös tämän osalta rikoslain kokonaisuudistus on tekeillä

tämä on todella hyvä asia koska monien asiantuntijoiden mukaan suomessa nämä rangaistuskäytännöt ovat erilaisia kuin muualla euroopassa ja saadut rangaistukset ovat lyhyempiä ja siitä syystä tätä uudistusta on syytä viedä voimakkaasti eteenpäin

ykssahan on puututtu siihen että suomessa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on paljon ja meidän palvelujärjestelmämme ja rikoslainsäädäntömme eivät riittävän hyvin tähän ongelmaan ole puuttuneet

yksi suuri puute vielä on se että kun uhri on väkivallan uhriksi joutunut ja hän myöntää tämän ongelman mistä hän sitten saa apua

sen lisäksi olen kuullut muutaman asiantuntijan kunnissa kertovan että kunnissa on hyvin epäselvät käytännöt siinä miten väkivallan uhri kohdataan ja kuka apua antaa kenen vastuulla on onko se sosiaalityöntekijän terveydenhuollon ammattilaisen vai kenen

tästä syystä on hyvin tärkeää ja kokoomus on pitänyt tärkeänä että kuntiin luodaan perheväkivallan vastaiset toimintaohjelmat joilla selkeytetään sitä palveluprosessia niin että uhrin on selkeämpää ja helpompaa hakea ja myös saada apua ja tiedetään miten avunsaanti turvataan ja todella saadaan uhri turvaan väkivaltakierteeltä

ja john j

valtion toimenpiteiden kokonaisvaikutus kuntatalouteen on ensi vuonna jälleen merkittävästi positiivinen kuten tämän hallituksen aikana koko hallituskauden ajan on ollut

näistä kaikista lisäyksistä huolimatta ensi vuosi tulee todella olemaan vaikea johtuen tästä kansainvälisestä talouskriisistä mutta hyvin paljon kuntien taloudenpito riippuu sitä miten tämä kunta ja palvelurakenneuudistus todellakin etenee

se että väkivaltaan puututaan ajoissa ja pyritään estämään niitä tilanteita ja annetaan apu ajoissa on aivan varmasti sitä parasta terveyden edistämistä ja sillä myös saadaan kustannuksia pois meidän terveydenhuollostamme

arvoisa rouva puhemies

hallintovaliokunta on tätä hätäkeskuslakia valmistellessaan todellakin kuullut suurta joukkoa asiantuntijoita

olemme mukana muutoksessa

eli hankkeessa ja lakiesityksessä nähdään hyvin paljon positiivista sellaisia asioita jotka tällä hetkellä ovat selkeästi puutteita hätäkeskustoiminnassa ja tästä lähtökohdasta tätä esitystä myös on lähdetty tekemään

kuulemisten aikana kuulimme paljon täälläkin salissa keskustelussa ollutta kritiikkiä ja huolta ja monilta osin hallintovaliokunta mietinnössään yhtyy näihin huoliin

puheenjohtaja

huippukokouksessa tehtiin todella tärkeitä ratkaisuja sekä akuutin kriisin ratkaisemiseksi että pitkäaikaisen julkisen talouden kestävyyden parantamiseksi euroopassa

siitä syystä on hyvin tärkeää että kaikissa uudistuksen vaiheissa hätäkeskuspalvelut tulee turvata eivätkä kansalaisten turvallisuuspalvelut saa muutoksessa vaarantua

mutta täytyy sanoa että tänään kuunnellessa tätä keskustelua ja erityisesti tätä perussuomalaisten retoriikkaa joka mielestäni kyllä oli siis sisällöltään hyvin vaillinaista ja jossa minua myöskin häiritsi kovasti tämä ilakointi tässä vakavassa kriisissä jotenkin se tuntui täysin vastuuttomalta ajatellen miten vakavassa tilanteessa sekä suomi että koko eurooppa ovat

kuitenkin hätäkeskustoiminnalle asetetut vaatimukset ovat jatkuvasti kasvaneet ja nyt tällä säädettävällä uudella lailla toiminta uudistetaan paremmin vastaamaan tämän ajan vaatimuksia

hätäkeskusten toimintatavat poikkeavat nyt toisistaan ja alueelliset erot ovat suuria

näitä vastauksia en myöskään minä kyllä kuullut perussuomalaisten yhdestäkään puheenvuorosta vaan ne olivat täysin ristiriitaisia ja nämä argumentit toisilleen vastakkaisia keskenään

mutta ehkä tässä nyt sitten ehditään näistä vielä jossain vaiheessa keskustelemaan koska ratkaisu ei todellakaan ole niin kuin olemme moneen kertaan täällä tänään kuulleet se että letkut irti euroopasta koska se aiheuttaa meille moninkertaiset kustannukset

ennen kuin tämä tietojärjestelmä on uusittu näitä lain kaikkia tavoitteita ei voida saavuttaa mutta joitakin synergiaetuja voidaan jo saavuttaa

tähän asti hätäkeskustoimintaa aikaisemmissa muutoksissa on rasittanut se että toimintaa ja muutoksia ei ole johdettu ja tuettu riittävästi

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen taustalla on perusteltu tarve muuttaa ja korjailla olevassa olevaa lainsäädäntöä niin että työntekijöiden oikeusturva toteutuu nykyistä paremmin ja että yritykset myös havahtuvat laittamaan tietoturvansa kuntoon

nyt tässä meneillään olevassa suuressa uudistuksessa ja muutostilanteessa jossa useita hätäkeskuksia yhdistetään tiukassa aikataulussa korostuu johtamisen merkitys erityisesti

on valitettavaa miten paljon ristiriitaista ja väärää tietoa tähän lakiesitykseen ja sen aikaisempaan käsittelyyn on liittynyt ja miten ylimalkaisesti monet kritisoijat ovat esityksen sisältöön puuttuneet

tässä yhteydessä haluan korostaa sitä mitä myös hallintovaliokunta mietinnössään sanoo että turvallisuus ei saa vaarantua tässä muutoksessa vaikka tietojärjestelmät eivät vielä ole valmiita

tämä ei pidä paikkaansa koska uusi lakiesitys ei tuo yrityksille mitään uusia oikeuksia joita niillä ei jo voimassa olevan lainsäädännön puitteissa olisi

eniten kritiikkiä on saanut esityksen kohta jossa viimeisenä toimenpiteenä yritykselle annetaan oikeus tutkia sähköpostiliikenteen tunnistetietoja

toinen huolenaihe joka asiantuntijalausunnoista ilmeni on se että laadukkaan ja tavoitteiden mukaisen hätäkeskustoiminnan keskeinen elementti on osaava ja koulutettu henkilöstö ja uudistustyössä on henkilöstön jaksamisesta huolehdittava ja siihen on erityisesti panostettava

tunnistetietojen käsittelyn lisäedellytyksenä on lisäksi se että tapahtuma tai teko todennäköisesti aiheuttaa yhteisötilaajalle merkittävää haittaa

pelkkä haitta tai vahinko ei siis riitä tunnistetietojen tutkimiseen vaan kyseessä on oltava merkittävä haitta

tämäkin on jo omiaan osoittamaan ettei kyseessä ole perusoikeuksien uhraaminen yritysten hyväksi kuten joistakin kommenteista on saatu ymmärtää

on aivan paikallaan että nykyisen lainsäädännön selviin epäkohtiin puututaan lakia selkeytetään ja samalla työntekijöiden oikeusturvaa parannetaan mutta myös on hyvin tärkeää kuten valiokunta mietinnössään toteaa se että lain toimivuutta jatkossa seurataan ja epäkohtiin puututaan jos niitä ilmenee

kotona keskustelua käydään yleensä vain siitä kuinka paljon aikaa tähän käytetään ja lapset tarvitsevat paljon enemmän aikuisten tukea löytääkseen turvallisen nettiympäristön

onko joitakin keinoja miten nimenomaan lasten ja nuorten kannalta voitaisiin nettiympäristöä parantaa tehdä sitä turvallisemmaksi

on aivan selvää että tässä vaikeassa taloustilanteessa meidän täytyy etsiä pitkäjänteisiä ratkaisuja siihen miten rahoitamme tätä valtavaa määrää liikennetarpeita mitä meillä maassamme on

tuoreessa sisäisen turvallisuuden ohjelmassakin nimetään että erityisesti syrjäytyminen alkoholihaitat ja väkivalta uhkaavat kansalaistemme turvallisuudentunnetta

onneksi tähän talousarvioesitykseen kuitenkin sisältyy useita panostuksia tärkeisiin hankkeisiin jotka parantavat suomen kilpailukykyä ja toivottavasti luovat myös työpaikkoja

perheiden sisäinen väkivalta on suomessa edelleen hyvin maton alle lakaistu vaiettu ongelma ja tähän ongelmaan on myös hyvin vaikea saada apua

matkailu on nopeimmin kasvava elinkeino

meillä olisi valtava potentiaali pohjois suomessa itä suomessa kauniit maisemat ja luonto ovat siellä mutta siellä ei ole suuria joukkoja ihmisiä mutta meidän pitäisi siirtää matkailijoita muualtapäin maailmaa näille alueille

arvoisa puhemies

nyt onneksi tämä lentoliikennestrategia on tekeillä mutta edelleen kysyisin ministeriltä oikeastaan sitä että näettekö miten me kestävällä tavalla voimme turvata lentoliikennettä alueilla jonne matkailijavirrat kohdistetaan

kysyisinkin ministeriltä koska hyvin tärkeätä on se että tässä sosiaalityöntekijät kunnan työntekijät ja poliisit tekisivät hyvin laajaa yhteistyötä jotta väkivalta tunnistettaisiin ja uhrit saisivat apua erittäin kriittisessä asemassa tässä ovat pienet lapset joiden hätää ei kukaan tunnista

yhdyn ed

töllin huoleen omaishoitajien tilanteesta ja tämä on hyvin tärkeä asia joka meidän olisi kyllä syytä korjata

sen sijaan olen hyvin iloinen siitä että tässäkin talousarvioesityksessä on parannuksia lapsiperheiden asemaan juuri näitä joita ministeri hyssäläkin äsken luetteli ja ne ovat hyvin selkeä jatkumo sille mitä hallitus on jo aikaisemmin tällä kaudella tehnyt korottaessaan minimiäitiys isyysrahoja ja kohdentaessaan lapsilisien korotuksia muun muassa yksinhuoltajille ja monilapsisille perheille

olisin kuitenkin kysynyt ministereiltä miten etenee tämmöinen asia joka hallitusohjelmaankin on kirjattu eli perhekeskustoiminnan edistäminen

valtiovarainvaliokunta aivan kuten hallituskin näkee venäjän suurena mahdollisuutena ja sieltä meillä olisi paljon tulossa matkailijoita suomeen

arvioiden mukaan jopa ilman viisumivapautta eräiden arvioiden mukaan matkailijamäärä voi tuplaantua

nyt kun olemme panostaneet tänne eteläisempään itäiseen suomeen niin kysyisin sitä miten näette nämä pohjoisemmat alueet kansainvälisinä rajanylityspaikkoina erityisesti parikkala syväoro jonne jo venäjän puolella on satsattu infraan

miten näette miten tarpeellisia tämmöiset uudet kansainväliset rajanylityspaikat suomelle ovat

arvoisa puhemies

kiitos ministereille esityksistä ja erityisesti kiitos hallitukselle ja sosiaali ja terveysministerille siitä että me todellakin saamme näin merkittäviä parannuksia nyt tähän perusturvaan tällä kaudella vaikka elämme taloudellisesti todella vaikeita aikoja

tämä työ on jatkoa sille mitä viime kaudella tehtiin kun parannettiin merkittävästi juuri näitä minimiäitiysrahoja korotettiin lapsilisää eläkkeitä opintorahaa

mutta haluaisin kysyä ministeri guzenina richardsonilta sitä aivan kuten edustaja sarkomaakin että nyt kun kuntauudistus etenee miten sosiaali ja terveyspalveluja edistetään tässä rinnalla

haluan kyllä kiittää siitä että tämä lisäraha tähän veteraanien kuntoutukseen viimein löytyy

minun mielestäni tätä työrauhaa on nyt ollut kyllä aikamoisen monta vuotta että tuntuu että siellä enemmänkin odotetaan esityksiä siitä miten tullaan tuottavuutta jatkossa rakentamaan koska kunnilla tätä tietoa ei välttämättä todellakaan ole itsellään

varma on se että nykyrakenteilla näitä palveluja tässä haastavassa tilanteessa ja väestön ikääntyessä me emme pysty turvaamaan ja myöskään nämä palvelut eivät parane sillä että me vaan jatkossa kaadamme lisää rahaa

tästä syystä tämä risikon esittämä malli jota on pitkään valmisteltu tulisi parhaiten turvaamaan lähipalvelut kunnissa ja olisi erittäin tärkeää että tätä lähdettäisiin viemään eteenpäin nimenomaan perusterveydenhuoltonäkökulmasta niin että lähipalvelut jatkossakin turvataan eri puolilla suomea

arvoisa puhemies

on ollut hämmentävää tänään täällä salissa kun oppositio tässä vaativassa taloustilanteessakaan ei näe faktoja selvästi kuten äskeinenkin debatti osoitti

hallitusta syytellään milloin mistäkin jopa tästä kansainvälisestä kriisistä ja tätä tilannetta katsotaan populismin punaisten silmälasien läpi

monilla muilla yhteiskunnan aloilla yrityksissä ja jopa kuntapuolella vaikeassa tilanteessa yhteishenki tiivistyy ja siellä pyritään hakemaan ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin

talousnäkymät ovat niin suomessa kuin myös muualla maailmalla synkentyneet hyvin nopeasti ja on täysin väärin väittää ettei hallitus olisi puuttunut tilanteeseen ja pyrkinyt sitä tehokkaasti torjumaan

suomi elvytti ensimmäisenä eu maiden joukossa ja elvytystoimien vaikuttavuus on ollut korkeaa luokkaa

hallituksen elvytystoimet on suunniteltu niin että mahdollisimman moni työpaikka turvataan ja valtio velkaantuu jotta hyvinvointipalvelut kuntalaisille pystytään mahdollisimman hyvin turvaamaan

kehysselonteossa on hallitusohjelman mukaisesti nostettu yhdeksi painopisteeksi sosiaaliturvan kehittäminen ja tätä työtä hallitus on jo määrätietoisesti tehnyt

erityisen merkittävä teko on ollut pienimpien äitiys isyys ja vanhempainrahojen korottaminen lapsilisiä on korotettu kansaneläkkeisiin on tullut merkittävät korotukset

arvoisa puhemies